ehkä kaikkein tärkeimpänä on metsäteollisuuden täysin uusien tuotteiden lanseeraaminen markkinoille niin että me pystymme meidän korkealuokkaisesta raaka aineestamme pitkästä kuidusta saamaan sellaisia tuotteita joilla ostovoimaisille markkinoille on kysyntää

sen sijaan aivan toiseen suuntaan se menee siinä että se haluaa leikata ja rokottaa toimeentuloa henkilöyrittäjiltä metsänomistajilta maatalousyrittäjiltä pääomaveron korotuksen myötä

tälle on myöskin selkeä niin suomen yrittäjien kuin myöskin mtkn tuki olemassa ja myöskin näissä järjestöissä ihmetellään sitä että kun hallitusohjelmassa voimakkaalla tavalla kannustetaan äsken mainitsemiini asioihin miksi sitten tällaisilla käytännön toimilla viedään asiaa aivan eri suuntaan

erityisesti terveydenhuollon alalla siitä on ollut erittäin paljon hyötyä

siksi on paikallaan että esitetään tällainen vaihtoehto jolla nimenomaan pyritään ja pureudutaan ja joka on täsmätoimi kotimarkkinoiden ja meidän kansallisten toimien osalta jotta ne voivat olla sellaisia jotka tukevat meidän talouskasvua meidän työllisyyttä ja kansantalouden kohentumista ja mikä parasta ympäri suomen

tämä osoittaa sitä niin kokoomuksen kuin koko hallituksenkin erikoista toimintamallia jossa yritetään vähän joka suuntaan huiskia ja lopputulos on sitten se että ei saada oikein mitään todellista aikaan

tähän alkuun toivon että voin käyttää hieman reilummin aikaa kuin normaalisti

yhdestä asiasta me olemme olleet tässä koko viikon aikana keskusteluissa yhtä mieltä ja se on se että erilaisia normeja yhteiskunnasta pitää purkaa

maa ja metsätalousvaliokunta pitää sitä erittäin myönteisenä asiana onhan meille kaikille äärimmäisen tärkeästä asiasta välttämättömyyshyödykkeestä kysymys

samalla tähän alkuun haluan kiittää myöskin ministeri anttilaa siitä että hän on itse oma aloitteisesti hyvin vahvalla otteella pitänyt yllä tätä keskustelua ja tuonut siihen uusia avauksia niin meillä kuin myöskin kansainvälisillä areenoilla mikä on edesauttanut tämän erittäin merkittävän asian ja niiden tulevaisuuden haasteiden esilläpitoa joita näissä selonteoissa myöskin vahvasti linjataan

hän ilmoitti juuri että välittömästi tarkistetaan ne asiat joita valiokunta on nostanut esille tässä mietinnössään ja sitä kautta helpotetaan tätä tilannetta edelleenkin

täällä puhutaan erittäin paljon normitalkoista

mutta me tarvitsemme myöskin tueksi luopumisjärjestelmän jotta aktiiviviljelijät voisivat aikaansaada rakennemuutosta aikaa saada lisämaita hankki me tarvitsemme myöskin siihen hankkia lisämaata

samalla haluan kiittää molempien selontekojen osalta valiokuntaa erittäin aktiivisesta asiantuntevasta hyvästä käsittelystä jonka pohjaksi me olemme saaneet lukuisan joukon asiantuntijalausuntoja ja erinomaisia lausuntoja myöskin lausunnon antaneilta valiokunnilta

nyt on otettava asento jossa katsotaan kansalaisen yrityksen yrittäjän kannalta näitä asioita eikä hallinnon näkökulmasta niin kuin tähän asti ollaan valitettavasti vähän jokaisella taholla tehty

näiden kahden yhteensovittamisen pitää olla mahdollista niin kuin sitä nyt on tehty ja minusta maatalouspolitiikka on siltä osin toiminut ihan hyvin mutta pääpainon pitää aina olla aktiiviviljelijöillä

tähän mennessä mitä on esimerkiksi omaan maa ja metsätalousvaliokuntaan tullut joka ainoa lakiesitys on lisännyt hallintoa ei vähentänyt sitä vaan lisännyt

puhemies

energia asiat ovat olleet myöskin voimakkaasti esillä mutta edelleenkään hallitus ei ole saanut sellaisia ratkaisuja aikaan millä voisimme parantaa vaihtotasettamme kauppatasettamme ja samalla ilmaston vaikutuksia myönteisiä sellaisia saada aikaiseksi

uskon että kaikkialla muuallakin on aivan sama tilanne jokaisen hallinnonalan osalta

sen lisäksi mitä täällä täysistunnossa päädyttiin lausuntoja pyytämään asiasta valiokunta myöskin pyysi itse sivistysvaliokunnalta lausuntonsa ja myöskin se kuuluu ja on otettu huomioon näissä molemmissa lausuntoteksteissä ja valiokunnan mietinnöissä

ruokahuoltoon ja kulutukseen liittyvät kysymykset koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa eikä niitä voida kestävästi ratkaista muutoin kuin sektorirajat ylittävien toimenpiteiden avulla

hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta elikkä nyt kaikissa valiokunnissa tämä peräys liikkeelle ei yhtään lisää hallintoa lakiesityksiin vaan entistä puretaan

samoin me haluamme riippuvuutta venäjästä ja muista merkittävistä tuontilähteistä pienentää huoltovarmuuttamme kasvattaa ja kotimaisen energian edistäminen on siinä erittäin nopea ja nauriin ja otimme säkeistön osin erittäin nopea toimenpide ja vaikuttava toimenpide

keskeinen kysymys on pystytäänkö tuottamaan pitkän aikavälin ratkaisuja ilmastonmuutokseen sekä rajallisten luonnonvarojen markkinoiden heilahtelujen ja maailmanlaajuisen väestönkasvun aikaansaamiin ongelmiin ja haasteisiin

valiokunta katsoo että ruokapoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamiseksi tulee yhteistyötä tiivistää eri hallinnonalojen välillä sekä monien toimijoiden kesken koska ruokaketjun toiminta kytkeytyy erittäin kiinteästi esimerkiksi ympäristö ja ilmastokysymyksiin samoin kuin elinkeinokysymyksiin

tämä ympäristönsuojelulain ja maa aineslain muutos on ilman muuta hallitukselta askel oikeaan suuntaan kohti sujuvampia ja juohevampia yksinkertaisempia lupamenettelyjä

rouva puhemies

tässäkin on sellainen yhtälö joka meidän pitää ratkaista ja joka osoittaa myöskin sen että tämä hallitus ei ole toiminut suomalaisen ruuantuotannon osalta niin kuin se on halunnut ja niin kuin se on luvannut

samoin se on myöskin siinä miten me pystymme suomen kauppa ja vaihtotaseen vajeita kohentamaan ja myös siinä millä tavoin me pystymme vastaamaan myönteisellä tavalla ilmasto ja ympäristövaikutuksiin

jos menisimme sille linjalle että vain raha ratkaisisi niin suomi häviää aina

se pitää kuitenkin heti todeta että tällä vaalikaudella kyllä on monin osin hankaloitettu monimutkaistettu tuotu lisää byrokratiaa korotettu maksuja ja käsittelyajat ovat jatkuneet viranomaisten tiedonkulku on entisestään vain heikentynyt

kyllä meidän pitää ottaa ympäristösäädökset eläinten hyvinvointisäädökset myös ihmisten työntekijöiden yrittäjien viljelijöiden oikeudet huomioon nykyistä paremmin

tähän liittyvät kasvava takaisinkytkentä ruuan kysynnän trendien vaikutuksesta ruuantuotannon resurssien hyödyntämiseen ja haitallisiin ympäristövaikutuksiin sekä ravinteiden tehokas hyväksikäyttö

ja kun täällä ministeri orpo totesi että meillä on valoisa tulevaisuus ruuantuotannossa se varmasti sitä on mutta nykypäivän pitää myöskin olla kannattava suomalaiselle alkutuotannolle suomalaiselle viljelijälle

nyt jo näkyy että ruuantuotannossa automatiikkaa korjataan ja korvataan ennen kaikkea halvalla työvoimalla monissa monissa isoissa tuottajamaissa

siinä mielessä on äärimmäisen hyvä että ministeri tiilikainen on sekä lisätalousarviossa että myöskin terveisinä ja tuomisina tuolta eun komission kanssa käydystä keskustelusta tuonut ne rahat jotka nyt käytetään ripeästi tähän työhön ja sen lisäksi tuonut merkittävän maataloustukien aikaistamisen mahdollisuuden ja se pitää täysimääräisenä hallinnon pystyä käyttämään hyväkseen

ei muuten ole ja siksi meidän kilpailukyvystä huolehtiminen vaatii sitä että nämä vapaakauppasopimukset kyllä erittäin tarkasti tehdään jotta me emme omaa kilpailukykyämme samalla eurooppalaista kilpailukykyä heikennä tässä

se on hyvä asia mutta ne teot joita tähän asti on tehty tällä vaalikaudella ovat vieneet aivan eri suuntaan ja tämä on yksi niitä asioita joita keskusta on pitänyt tärkeänä jotta me saamme sitä patoutunutta kasvua ja investointeja aikaiseksi joita tämä maa huutaa

puhemies

lopuksi liikennepolitiikasta

erityisesti tällä hetkellä alkutuotannon kannattavuudessa on kohentamista välttämättä suoritettava

me olemme varmistamassa sen että metsähallitus pystyy toimimaan yhtenä kokonaisuutena kunnioittamaan niin luontoa saamelaisten oikeuksia kuin myöskin harjoittamaan liiketoimintaa

toinen asia puhemies näistä kaupallisista edustustoista vielä

siinä työssä toivon hallituksen pikaisesti pääsevän yhteisymmärrykseen tarvittavista kilpailulain uudistuksista liittyen tuottaja ja toimialaorganisaatioiden aseman vahvistamiseen

me tarvitsemme myöskin viranomaistoimintoihin sujuvuutta ja uudenlaista ajattelua ja sitä että lähdetään sieltä yrityksistä käsin lähdetään investoijista käsin eikä lähdetä hallinnosta käsin niin kuin on tehty varsinkin tällä vaalikaudella

sillä halutaan varmistaa se

lopuksi puhemies totean että maatalouden investoinnit ovat vuodessa noin miljardi metsäteollisuuden noin miljardi

ja kun me olemme vähentäneet monistakin edustustoista resursseja niin voidaanko sitä yhteistyötä laajentaa pohjoismaiden välillä entistä enemmän

yksityistiemäärärahat pudotetaan lähestulkoon nollille ja samaan aikaan puhutaan biotalouden edistämisestä ja suomalaisten luonnonvarojen kestävän käytön lisäämisestä

ilman kotimaista raaka ainetta ei myöskään ole nykyisessä mitassaan elintarvikealan yrittäjyyttä ja työpaikkoja

nämä ovat puheita jotka ovat täysin ristiriidassa keskenään ja siksi tähän liikennepolitiikkaan ja erityisesti pienempien teiden ja alempiasteisen tiestön ja yksityis teiden kuntoon pitää kiinnittää aivan toisenlaista huomiota kuin mitä tässä budjetissa on tehty

eli mikään ei muutu

olen ihan samaa mieltä ministeri vapaavuoren kanssa siitä että metsäteollisuuden tulevaisuus ja koko klusterin tulevaisuus on täysin ratkaisevassa asemassa siinä miten me pystymme saavuttamaan ne asettamamme bioenergian käytön tavoitteet haastavat sellaiset

valiokunta katsoo että alan kilpailukyky ja tulevaisuus perustuvat siihen kuinka hyvin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin kyetään vastaamaan

siksi tämä vahvistaa luonnonhoitopuolta ja viranomaistoimintaa siellä kun on selkeä työnjako luonnonhoidon ja liiketoiminnan puolella

ja niin kuin täällä edustajat reijonen ja maijala ovat viitanneet täällä on monissa varsinkin maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnoissa monta sellaista kohtaa joita halutaan edelleenkin virtaviivaistaa ja tehdä tätä lupamenettelyä sujuvammaksi eikä kangistaa niin kuin nyt on tapahtunut

samaan asiaan kiinnittää erittäin vahvasti lausunnossaan myöskin maa ja metsätalousvaliokunta huomiota ja siihen liittyvät sekä se raskas perinteinen teollisuus että uusi teknologia uudet kehittämispolut mihin siellä on mahdollisuutta ja myös se pientuotanto

kuluttajaa ajatellen on tärkeää että suomalaisten raaka aineiden elintarvikkeiden ja ruuan laatu on korkealla tasolla

kuluttajan näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat erityisesti alkuperä lisäaineet muuntogeenisyys tuoreus maku kuljetusmatkat ja niin edelleen

mutta sitten arvon ministeri te moititte keskustan asettamaa pontta täällä ja kehutte että teillä on kuitenkin homma hanskassa

mutta missä on se kunnianhimo tämänhetkisissä päätöksissä

tuotteiden jäljitettävyyden osalta esitetään varmistettavaksi jäljitettävyys ja vastuullisuusjärjestelmää ja niiden luomista entistä tehokkaammalla tavalla suomalaiseen elintarvikeketjuun

durbanissa tehdyt aivan pähkähullut päätökset sitten kivihiilen jatkuva tuonnin kasvu ja kolmas on lupahallinto joka on siis kerta kaikkiaan kankea mutta hidas

valiokunta pitää tätä täysin välttämättömänä ja sitä että tuotteiden alkuperämerkintöjen ja jäljitettävyyden kehittämistä vahvistetaan entisestään

kyllähän teidän nyt jotain pitää tehdä myös tässä ajassa eikä vain aina tulevaisuudessa eli nyt pitää panna kiireen vilkkaa liikkeelle näitä asioita ja uudistuksia

valiokunta haluaa jopa niin että alkuperämerkinnät tulevat kaikilta osin pakollisiksi mitä ne eivät tällä hetkellä ole

ne vaikuttavat heti

yhteisöveroalennus vaikuttaa viiveellä tämä vaikuttaa heti

samalla tämä pakollisuus tietää sitä että myös kauppapolitiikalla voidaan silloin ohjata oikeudenmukaisemmin ruuan liikkeitä ja myös sitä hintaa joka ruuasta maksetaan ja jonka sen alkutuottaja saa

muissakin maissa sitä oli mutta se oli meillä kuitenkin hyvin kansallinen koska ei ollut integroiduttu sillä tavalla muiden maiden kanssa kuin tänä päivänä

arvoisa puhemies

ruokaturvallisuuden osalta kansainvälisessä vertailussa on havaittu suomalainen ruoka suomalainen elintarviketeollisuuden ketju kaikilta osiltaan erittäin korkeatasoiseksi

kun täällä äsken sanottiin että tässä ei huomioida eikä oteta vakavasti metsäteollisuuden raaka aineen saantia

salmonellan valvonta ja torjunta alkutuotannossa on kansainvälisestikin tunnustettu menestystarina jota ei juurikaan muualla maailmassa ole

siellä ei olisi tapahtunut juuri mitään sen vuoksi että se johtui aivan jostain muista koska se että metsäteollisuus ei halunnut ostaa puuta eikä käyttää sitä johtui aivan joistain muista syistä kuin hallituksen toimenpiteistä aivan joistain muista toimenpiteistä ja ne toimenpiteet ovat suhdanteet

valiokunta korostaa että korkean mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden ylläpito suomessa vaatii jatkuvaa tutkimuksen ja valvonnan sekä kaikkien alan toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä entisestään

arvoisa herra puhemies

avattiin hanoja ja kulutettiin otettiin velkaa valtavalla vauhdilla eikä järjestetty valvontaa millään tavalla kuntoon

samoin on laita bakteerien vastustuskyvyn mikrobilääkkeille mikä on yksi koko eläinlääkinnän maailmanlaajuisesti vakavimmista ongelmista

puhemies

epäkohdat on korjattava viipymättä ja eläinsuojelurikkomuksista on lakien mukaan rangaistava

pääministeri on tavan takaa lähes jokaisessa puheenvuorossaan tässä salissa sanonut ja ilmoittanut hallituksen tavoittelevan investointeja liikkeelle tähän maahan

nyt kun niitä rästejä on runsaasti siellä niin tämä on kuin nenä päähän siihen että tämä saadaan aikaan että niitä rästejä vähennetään ensiharvennukset tehdään ajallaan

tämän metsänhoitoyhdistyslain valmisteluhan aloitettiin jo viime kaudella

kansainvälisessä vertailussa bakteereita koskeva resistenssitilanne on meillä suhteellisen hyvä ja suomessa käytetään vain noin kymmenesosa monien keskeisten euroopan tuottajamaiden antibioottimääristä

sitä on tehty pitkään ja monipuolisella valmistelutavalla ja on hyvä että siinä on otettu kaikki mahdolliset tahot huomioon ja keskustelua on heidän kanssaan käyty

valiokunta tässäkin yhteydessä katsoo että kotieläintalouden hoidossa tulee panostaa myös tautien tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn varaamalla tähän työhön riittävät resurssit

on myöskin hyvä että tämä on erillislaki eikä niin kuin tuossa viime hetkillä tämän lain eduskuntaan tuloa edellä ainakin valtiovarainministeriö oli kovasti innokas ja kiinnostunut siitä josko tämä ei olisikaan erillislaki vaan että tämä menisi normaalin yhdistyslain puitteissa

antibioottien käyttöhän on siis suomessa vain sairautta varten

oikeusvaltiossa eläinten kaltoinkohtelu on yhtä väärin ja rangaistavaa kuin turkistarhaiskut